toimintaa on myös singaporeen tulossa ja sitten myös suomessa tehdään sitä ja siinä mielessä on suomen edun mukaista että tätä bioenergiaa lähdetään tuottamaan

tämä on mahdollista tehdä ja tässä meidän päättäjien täytyy myös kuntatasolla puhua asiat esille ja käydä ne keskustelut jotta tällainen yhdenvertaisuus tapahtuu

tällä hetkellä määräaika on kolme vuotta

asian uskoisin etenevän tällä vaalikaudella varsinkin kun hallituksessa istuu perussuomalaisten valitsema oikeusministeri

haluaisin kuitenkin nostaa esille myös sen eettisen kysymyksen että täytyy samanaikaisesti muistaa se että kun viljelyskasvispohjaisia biopolttoaineita ruvetaan tuottamaan niin sehän saadaan kasvien ja hedelmien tuotannosta ja tämähän on pois sitten pelto tai metsämaalta

arvoisa puhemies

hallitus kertoo turvallisuustilanteesta avoimesti

tämän johdosta toivon että tämä kansalaisaloite menestyy tässä talossa

tunnustamme tosiasiat jotta voimme parantaa tilannetta

lääkäriliitto toivoo työvuorojärjestelyihin perustuen että asia hoidettaisiin kuntoon

esimerkiksi maissista tai palmuöljystä valmistettu bioetanoli ja biodiesel ovat kuitenkin niitä jotka eivät välttämättä eettisesti ole mitään parasta

siksi olenkin jättänyt aiheesta tämän lakialoitteen

aloitteen tarkoitus on taata terveydenhuollon henkilöille ja työntekijöille omantunnonvapaus eettisin perustein kieltäytyä avustamasta tai suorittamasta raskauden keskeyttämistä

senkö tähden kaikki kätilöt eivät ole niinkään järjestäytyneet siihen vaan siellä ymmärtääkseni on hyvin suuri joukko niitä jotka eivät ole kätilöliiton jäseniksi lähteneet

samanaikaisesti ihmiset kärsivät nälkää ja jos me myös metsää tuhoamme sen tähden että me saamme tämmösiä viljelysmaita niin se myös lisää kasvihuonepäästöjä osaltaan

euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toteamus oli että terveydenhuollon työntekijöillä on oltava oikeus ilman mitään sanktiota tai syrjintää kieltäytyä tekemästä toimenpidettä joka on heidän vakaumuksensa vastainen

arvoisa puhemies

ymmärrän ja säälin niitä kätilöitä jotka joutuvat tällaisen ammattijärjestön uhriksi joka ei suo heille sitä perusoikeutta tehdä sitä työtä elikkä pelastaa elämää

pääministerikin sanoi ettei meille kohdistu välitöntä uhkaa

arvoisa puhemies

tällöin vankia valvotaan vankilan ulkopuolella teknisin välinein tai muulla tavalla

siksi olisin toivonut että selonteossa olisi kiinnitetty huomiota myös nuorten miesten syrjäytymisuhkaan jonka ehkäisemisessä puolustusvoimilla olisi paljon enemmän annettavaa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

olen hiukan huolissani vasemmiston tiedoista ja työskentelytavoista hallituksessa jos kerran edustaja lapintie ei tiedä edes sitä kuinka monta miljardia euroa me olemme käteistä rahaa pumpanneet euroopan pelastamiseksi tällä hetkellä

ruotsissa ei ole kunnioitettu näitä sopimuksia ja periaatteita vaan vastuu on haluttu sysätä pois heidän omasta maastaan

jos jopa kolmannes ikäluokista keskeyttää varusmiespalveluksen tai heidät kutsunnoissa luokitellaan b kansalaisiksi ja tiputetaan pois varusmiespalveluksesta niin onko se näin rauhan aikana järkevää saati inhimillistä

tässä ei ole kysymys kenenkään naisen oikeuksien polkemisesta vaan tässä on kysymys niiden ihmisten miesten ja naisten terveydenhuollon ammattilaisten oikeuksien polkemisesta jotka haluavat pelastaa ja suojella elämää

mikäli mitään muutosta emme tee tai emme edes varaudu muutokseen me tulemme jatkamaan vastaavanlaisella linjalla kuin viime syksynä

sanotut tehtävät tulee silloin voida naisen terveyttä vaarantamatta hoitaa työnjaollisin järjestelyin eivätkä ne saa olla olennainen osa lääkärin virkatehtävistä

kuten mainittu nämä lieventävät tilanteet edellyttävät että rikoksentekijä ei ole ollut vankilassa rikosta edeltäneiden kolmen vuoden aikana

me olemme ennen kaikkea vastuussa omasta maastamme suomen kansalaisille jotka ovat meidät tänne valinneet päätöksiä tekemään

muistutan vielä siitä että tällä hetkellä suomalaiset gynekologian erikoisalasta haaveilevat lääkärit eivät voi erikoistua tehtäväänsä nimenomaan tästä syystä jos eivät ole valmiita osallistumaan aborttiin

kevään kuluessa euroalueen on ratkaistava jatkammeko kreikan pelastamista kolmannella paketilla

hallitusohjelmaan onkin kirjattu seuraavasti

rikoslaki on näin ollen merkittävästi lievempi vangille jolla joko ei ole lainkaan aikaisempia vankeusrangaistuksia tai jonka viimeisimmästä vankeusrangaistuksesta on sen verran paljon aikaa että hän välillä ehtii olla kolme vuotta poissa vankilassa

siinä mielessä arvoisat kollegat ja arvoisa puhemies meidän tulee olla ajan hermolla ja tehdä nopeitakin ratkaisuja ja muutosliikkeitä mikäli tilanne sitä jatkossakin vaatii

selvitetään onko tarvetta ja mahdollisuuksia säätää sosiaali ja terveydenhuollon ammattihenkilöstölle oikeus eettisin perustein kieltäytyä jonkin työtehtäviin kuuluvan toimenpiteen suorittamisesta ja miten asiakkaiden ja potilaiden turvallisesta hoidosta ja palveluista tuolloin huolehdittaisiin

tätähän perusteltiin siten että säätelyn taustalla oli tarve varautua etukäteen luottolaitosten mahdollisten kriisien rahoittamiseen ja rajata veronmaksajien vastuuta

meillä ei ole yksinkertaisesti tähän varaa esimerkiksi sen tähden kun me tiedämme vielä että alle puolet suomen gynekologian erikoislääkäreistä toimii sairaaloissa

ehdotettu lainmuutos ei luonnollisestikaan vaikuttaisi terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä

tällähän nyt ei ryhmäkokoja koko maan laajuisesti pystytä parantamaan vaan nimenomaan näitä laatukriteereitä parannettaisiin arvioinnin osalta ja uutta pedagogiikkaa kehittämällä ja esimerkiksi korkeakoulujen yhteistyötä vahvistamalla

siinä mielessä arvoisa puheenjohtaja toivon meiltä empatiaa ja ymmärrystä niitä ihmisiä kohtaan jotka haluavat palvella suomen terveydenhuoltojärjestelmää että sallittaisiin heille vähintään tällainen työpaikkajärjestely

pankkiverona kerätyt varat ehdotetaan siirrettäväksi osin perustettavaan kriisinratkaisurahastoon ja osin tuloutettavaksi valtion talousarvioon

osa ulkomailta tulleista rikoksentekijöistä on voinut elää rikollisesti myös aikaisemmassa olinpaikassaan mutta suomessa he saavat ensikertalaisen kohtelun

ilman tuhansia yksittäisiä vuokra asuntoja ja vuokranantajia pääkaupunkiseudun vuokra asuntopula olisi huomattavasti huonompi kuin mitä se tällä hetkellä on

hyvinkin rikollisella taustalla voi saada lievimmän mahdollisen kohtelun

edustaja mustajärven jättämä epäluottamuslause ministeri wallinin luottamuksesta pohjautuu ennen kaikkea suomen ja israelin välisen turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisuutta ja sen suojaamista koskevaan sopimukseen

huomiota vaatii myös se tosiasia että pääsääntönä oleva ennenaikainen vapautus ehdonalaiseen koskee myös törkeistä henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista annettuja tuomioita

oppositio on voimakkaasti moittinut hallitusta myös siitä että vanhempainvapaan rajoittaminen olisi pois äideiltä

ei niin ikään ole yleisen oikeustajun mukaista että törkeästä rikoksesta tuomittu vanki vapautuu vankilasta lähes automaattisesti kun on suorittanut vankeusajasta niin vähän kuin puolet kun on nuori rikoksentekijä tai kaksi kolmasosaa joka on pääsääntö

tästä syystä arvoisa puheenjohtaja odotan että näitä kahta epäluottamusehdotusta ei aseteta huomisessa äänestyksessä vastakkain vaan niistä äänestetään erikseen koska tässä on kysymyksessä kaksi eri asiaa

arvoisa puhemies

vain näin toimien me saamme myös selville sen ovatko hallituksen joukossa olevat henkilöt jotka eivät hyväksy ministeri wallinin toimia myös valmiita äänestämään sen mukaan mitä he ovat julkisuudessa sanoneet

toisena huomiona koko tämän kolmen tunnin keskustelun aikana nähtiin se sama farssi mikä nähtiin aikaisemminkin että oppositiolla on tämä oikeassa olemisen autuus ja oikeus ainoastaan olemassa

kuitenkaan ei ole perustetta lähteä hallitusta neuvomaan ja moittimaan niin voimakkaasti kuin tänään kuultiin koska omat toimenpiteenne viime hallituskautena esimerkiksi sosialidemokraattien vihreiden ja vasemmiston osalta ovat aivan toista kuin mitä olette tänään puhuneet

pankit onnistuivat huijaamaan asiakkaita tänä aikana erittäin hyvin nimittäin ne vetosivat tähän pankkiveroon ja nostivat ensin asiakasmaksuja ja lainamarginaaleja

nyt me keskustelemme vapaaehtoisesta ruotsin kielen opiskelusta ja jos minä haluan kuulla myös suomen kielellä tämän toisella äidinkielellä pidetyn puheen tässä hetkessä jotta osaan ottaa osaa tähän keskusteluun niin eikö minulla ole siihen oikeus

arvoisa puhemies

mutta se mikä minua eniten huolestuttaa on tämän hallituksen suhtautuminen tähän tiukkaan rikkipäästödirektiiviin joka uhkaa koitua suomen merenkululle kuolemaksi ja sitä kautta myös vientiteollisuudelle

olisin kysynyt minkä kaltainen tämän lain vaikutus on esimerkiksi tämmöisiin tilanteisiin kun kunnat pyrkivät tehostamaan omaa toimintaansa esimerkiksi tämä husin yksityissairaalahanke joka oli tässä julkisuudessa joitain aikoja sitten

se että luodaan mielikuva kurittavasta hallituksesta vaikka yksissä tuumin olette sopineet vastaavanlaisista sopeuttamistoimista viime vaalikautena on aika populismia kerrakseen

näiden tiukennusten vaikutuksesta mainitun törkeän rikoksen tekijä suorittaisi rangaistuksen vankilassa kokonaan ellei pääse valvottuun koevapauteen aikaisintaan puoli vuotta ennen vapautumista

hallitus pyrkii rakentamaan tulevaisuutta meidän lapsillemme tuleville vuosille ja kaikkein tärkein asia on saada tämä työpaikkojen kasvu ja määrä syntymään

sen tarkoitushan oli sitouttaa lääkäreitä ja henkilökuntaa siellä talossa toimimaan ja pysymään ja sitä kautta myös ottaa asiakkaita yksityisiltä markkinoilta kuten vakuutusyhtiöiden asiakkaita ja ulkomaalaisia asiakkaita ja muita

kaikki pankin asiakkailleen myöntämät luotot

sopimustemme ehtojen mukaan pankki on oikeutettu perimään velalliselta kustannusten nousun tai tuottojen menetykset jotka aiheutuvat pankille lainsäädännön tai viranomaispäätöksen johdosta

arvoisa puhemies

tänään täällä on hyvin paljon murehdittu tätä taloustilannetta mutta pitäisi ennemminkin puuttua sen juurisyihin

ne ovat

murha tappo surma törkeä pahoinpitely törkeä raiskaus törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö törkeä ryöstö törkeä tuhotyö joukkotuhonta rikos ihmisyyttä vastaan törkeä rikos ihmisyyttä vastaan sotarikos törkeä sotarikos kidutus törkeä ihmiskauppa panttivangin ottaminen törkeä terveyden vaarantaminen ydinräjähderikos kaappaus terroristisessa tarkoituksessa tehty rikos sekä sellaisen rikoksen yritys ja osallisuus sellaiseen rikokseen

millä tavalla kunnilla on jatkossa tämän kaltaisia toimenpiteitä mahdollisuutta toteuttaa esimerkiksi sillä perusteella että saadaan sitoutettua henkilökuntaa ja saadaan niille riittävästi tehtäviä

vientivetoisena pienenä taloutena huomiokohta numero yksi on tietenkin ulkomaankauppa

mikäli näin toimitaan itse opposition edustajana en voi muuta nähdä kuin että vihreät ja vasemmisto hallituksen siunaamana haluavat murentaa suomalaisen kilpailukyvyn näinkin tiukkana aikana kuin nytten suomen taloudessa eletään

arvoisa puhemies

hallitus tekee minkä voi kilpailukykysopimuksella alentaa kustannuksia mutta se on varsin työläs ja ikävä keino kuten olemme nähneet

esimerkiksi yleisradion joka puhtaasti on veronmaksajien kustantamaa viestintätoimintaa ja yhtiö ei tulisi voida ilman kritiikkiä tuottaa lastenohjelmia jotka ovat räikeässä ristiriidassa eduskunnan osoittaman linjan esimerkiksi lasten ja nuorten kasvatusvastuun ja suojelun kanssa

se säätää että tuomioistuin voi törkeiden henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten kohdalla päättää että vangittu vapautuu vankilasta vasta sen kokonaisrangaistusajan lopussa

olisimme saaneet lisäaikaa kehittää edullisemmin hyvää uusiutuvaa energiaa sekä olisimme saaneet myös kehittää varustamojen toimesta uudenlaista teknologiaa puhdistaa näitä savukaasuja

arvoisa puhemies

olen samaa mieltä edustaja parviainen teidän kanssanne siitä että meidän ei tule leimata kaikkia turvapaikanhakijoita saati ulkomaalaisia rikollisiksi tai sinnepäin taipuviksi henkilöiksi vaikka tilastot osoittavatkin suuria epäkohtia tässä asiassa

näin lapsen oikeuksien päivänä kysyn arvoisalta omistajaohjausministeriltä

ei tietääkseni tai uskoakseni mene pitkän aikaa kun suomessakin on kohdattava ne samat tosiasiat silmästä silmään ja annettava kansan päättää niin eurosta kuin eu jäsenyydestäkin

siinä mielessä tämä on moraalinen ongelma mikäli tämä hallitus johtaa harhaan kansanedustajia ja kansaa siten että sanoo että kerätään varoja pankeilta ja ne kerätään veronmaksajilta ja loppujen lopuksi osa niistä päätyy valtion kirstuun

enkä usko että tämän kansalaisaloitteen tekijät ovat tätä tarkoittaneet missään määrin

tämä ei tule tässä ilmi vaan tässä puhutaan nimenomaan siitä että rikokseen syyllistyneet henkilöt tulisi aikaisempaa kovemman lainsäädännön kautta poistaa maasta

vielä muutama sana tästä valtiovarainvaliokunnan mietinnöstä

pidempi määräaika heijastaa paremmin sitä että henkilö ei todellisuudessa ole tottunut rikolliseen elämäntapaan ja voidaan vapauttaa ehdonalaiseen vapauteen ennen tuomion loppuun kulumista